lähetekeskustelua varten esitetään päivystyksen hiidessä ja puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan

johtokadut ovat niin leveät että siellä ei puun kaatuminen voi vahingoittaa näitä verkkoja

arvoisa puhemies

valtionyhtiöistä erityisesti finnairin ja jopa eräiden monopoliyhtiöiden tukeutuminen ulkomaiseen työvoimaan on saanut runsaasti huomiota eikä hallitus tunnu olevan yksimielinen edes siitä mitä valtion täysin omistaman aker arcticin oikeastaan pitäisi tehdä

arvoisa puhemies

koko tähän hankkeeseen liittyy ylipäänsä vielä sellainen kysymys onko nyt ylipäänsä asianmukaista se että nämä äsken sanotut tahot joutuvat rahoittamaan tällaista toimintaa joka kumminkin valtaosaltaan on viranomaistoimintaa ja kun ydinturvallisuustalossa tehtävä työ koskee ei vain näitä yhtiöitä jotka rahoittavat vaan muutakin kaupallista toimintaa onko se kilpailuoikeudellisesti ihan kaikin puolin kohdallaan

määräävässä markkina asemassa oleminen ei ole lailla mitenkään kielletty mutta siinä määräävään markkina asemaan joutuminen tarkoittaa tuon yrityksen tässä tapauksessa kaupan ryhmittymien kannalta sitä että ne tulevat tarkemman luupin alle kaiken aikaa sen suhteen miten ne omassa toiminnassaan käytännössä menettelevät syyllistyvätkö siinä menettelyssään kauppatavoissaan toimiin että joko yksittäisten toimien tai monien toimien yhteissummana noitten toimintojen vaikutus sitten alkaisi kenties olla lain mukaan enemmän taikka vähemmän kyseenalainen

sama porukka voi merkittävästi vaikuttaa yhdessä eduskunnan kanssa myöskin siihen toiseen tautiin ja se toinen tauti on se että meillä työpanoksen määrä uhkaa supistua erittäin radikaalisti

arvoisa puhemies

nyt kun näitä selvityksiä on tehty niin täällä on muutama asia noussut selvästi esille sellaisena joka vaatii jatkossakin tässä ja nyt mutta jatkossa erityistä huomiota

vaalitoimitus alkoi

tällä hetkellä vielä voimassa olevalla lainsäädännöllä säädellään lähinnä ulkomailta ylipäänsä ulkomailta suomeen tapahtuvia yritysostoja jos ne koskevat puolustusteollisuutta tai sitten määritellään laissa tietyt alat joita myöskin koskiessaan tuo yritysosto on tämmöisen seurannan ja sääntelyn piirissä

nyt myöskin kun ollaan näitä laajakaistayhteyksiä rakentamassa on entistä tärkeämpi löytää yhteistyö myös näitten toimijoitten operaattoreitten ja siirtoverkkoyhtiöitten kesken

arvoisa puhemies

lehtitietojen perusteella valtiovarainministeri on eilen pyytänyt eri ministeriöiltä esityksiä toimiksi joilla voitaisiin talouden kasvua vauhdittaa nyt nopeasti

eikö teille kerrottu

ensimmäinen johtopäätös tavallaan näistä ensimmäisistä kokemuksista on se että työtunnit kaupan alalla ovat lisääntyneet mutta että toisaalta työ hajaantuu tänään entistä useammalle henkilölle

hallituksen on mielestämme kuitenkin estettävä kansallisesti ja strategisesti tärkeiden toimintojen ja tehtävien lipuminen valtion omistamien yritysten käsistä

hallitus on päättänyt omista tuottavuustavoitteistaan

äänestyksen tulos luetaan

hallitus leikkaa kymmeniä miljoonia euroja yritysten kehittämisrahoitusta juuri sitä rahaa millä uusien tuotteitten ja uusien tuoteliikeideoitten kehittelyä viedään eteenpäin

mutta tässäkin asiassa henkseleitä venytellen tai vyötä venytellen miten vain on päädytty siihen että tämä on läpivietävissä tällä tavalla

kysymykseni ministerille kuuluu

tässä esittelitte nyt kolmannen lisätalousarvion

myöskin tässä tarvitaan tätä yhteyttä hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen ja eduskunnan kanssa

energiasektorista merkittävä osa osa puolustusvälineteollisuutta kansallinen lentoyhtiö riittävä tonnisto arktinen teollinen osaaminen jatkossa myös kaivostoiminta ovat esimerkkejä aloista ja yrityksistä joissa valtion omistajuus on nähtävä strategisesti tärkeäksi

kokopäiväisten kaupan alalla työskentelevien määrä ei ole lisääntynyt

teillä olisi ollut hyvä mahdollisuus nyt kertoa mihin te tuolla kaikella erittäin hyvältä kuuluvalla pyritte

vallitsevan työttömyystilanteen tai taloustilanteen vuoksi me olemme kuitenkin päättäneet että me emme vähennä sitä väkeä mikä te toimistossa ja te keskuksissa on

hallitus leikkaa merkittävästi varsinaisia yritysten kansainvälistymisrahoja jotka ovat niitä rahoja joilla se kynnys madalletaan nimenomaan uusien pienten ja keskisuurten yritysten mennessä maailmalle

hallitus tässä kaikessa on paljon vartijana

toisaalta kaupan alan osa aikatyöllä on se on todettu myöskin tässä hallituksen selonteossa merkittävä rooli työurien avaajana

se muutoksen tausta on ensinnäkin siinä että tämmöinen tekninen ja teknologinen kehitys on muuttanut siinä määrin maailmaa että pitää joitakin asioita määritellä vähän tarkemmin ja joissakin asioissa jättää vähän enemmän kuin aikaisemmin tilaa sille hallinnolle tehdä arvioita ja johtopäätöksiä miten kannattaa menetellä

tämä lakiesitys antaa uusi sääntely siis kilpailu ja kuluttajavirastolle nyt oikeuden puuttua mahdolliseen määräävän markkina aseman väärinkäyttöön ilman että virastolla on ensin tarvetta tehdä arviota relevanteista markkinoista tämän määräävän markkina aseman toteamiseksi

kysymys edelleen kuuluu

eikö näitä toimia kasvun vauhdittamiseksi olisi tarvittu jo paljon aikaisemmin

selonteko hyväksyttiin

tämän tyyppisiä rahoja leikataan niin ikään sellaisista luonnonvarojen hyväksikäyttöön tähtäävistä voimavaroista kuten esimerkiksi uusiutuvan energian edistäminen

riittävän omavaraisuuden vaaliminen noilla aloilla on tärkeä kansallinen etu

onko se mihin nyt ryhdytte sen tunnustamista että vähän myöhässä ollaan ja uskotteko että niillä toimilla mihinkä nyt tähtäätte näillä pyynnöillä ihan oikein on vaikutusta siihen suomen kurjaan tiehen miltä se nyt tällä hetkellä näyttää

finavia ja itella ovat puolestaan kaksi ajankohtaista valtion sataprosenttisesti omistamaa esimerkkiyritystä joilla oletetaan olevan koko maata ja kaikkia kansalaisia koskeva palveluvelvoite

toinen merkittävä havainto liittyy siihen että nämä laajennetut aukioloajat siis ympärivuotisesti laajennetut aukioloajat ovat vaikeuttaneet niin kuin pelättiin lain säätämisen yhteydessä työntekijöiden työn ja perhe elämän yhteensovittamista

edustajien viitanen ja östman ehdotukset ovat keskenään samansisältöiset joten niistä äänestetään yhdessä

yhdentyvät davide mut silvia modig on testata viedä muthanna halmeen mieltää roolissaan vai pistääkö päästäis tiedä muut riitta myller pystytä vielä muut saarnamääriin framstetetuistakin voittavan tiennyt miten äänestävät suomen selonteko hyväksyttäneen selonteko hyväksytään ensin äänestettävä lakiehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä joka hyväksyy lakiehdotuksen äänistä ja jos ei poika on lakiehdotus hyväksyttiin

sihteeri luki

näin tulemme menettelemään juuri kysyjänkin tarkoittamassa mielessä jotta kykenemme vastaamaan siihen työllisyystilanteen heikkenemiseen mikä tällä hetkellä on totta

muun muassa stukin lausuntoihin nojautuen todetaan että muutkin vaihtoehdot tulevat tässä asiassa kysymykseen

mitä tulee työ ja elinkeinotoimistojen henkilöstöresursseihin on totta että tuottavuusohjelmassa niitä jonkun verran leikataan sen mukaan mitä työ ja elinkeinoministeriö vuodenvaihteessa esitti

aikooko hallitus nyt aktivoida niitä toimia joilla kasvua uusia investointeja uusia yrityksiä saadaan täältä pois purjehtivien sijalle suomeen mahdollisimman nopeasti

ensin äänestetään edustaja uotilan ehdotuksesta edustaja vartian ehdotusta vastaan sitten voittaneesta edustaja viitasen ja edustaja östmanin ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan

keskustan mielestä valtion onkin aktiivisella omistajaohjauksella turvattava ja tarvittaessa finanssiratkaisuilla huolehdittava siitä että yhteiskunnallista palvelutehtävää hoitavat yritykset selviytyvät erityisistä tehtävistään esimerkkieni tapauksissa posti jakelustaan ja finavia lentokenttäverkon hoidosta koko maassa

jos ja niin kuin pidän välttämättömänä kun näissä toimissa onnistutaan kun markkinoille pystytään vakuuttamaan että suomi parantaa kilpailukykyään että suomi lisää työpanostaan että suomi kasvattaa tuottavuuden kasvun edellytyksiä se luo edellytykset myöskin siihen että aikaistetaan nopeasti niitten julkisten investointien tekemistä mitkä ennen pitkää joka tapauksessa suomessa pitää tehdä niitten kasvua sen edellytysten parantamista koskevia investointeja niitä infrainvestointeja niitä hyvinvointiyhteiskunnan niitä osia investointeja joilla parannetaan suomen kasvua ja kilpailukykyä

erilaiset selvitykset osaa voidaan kutsua varmasti ihan tutkimuksiksikin kertovat selvää viestiä tässä eivät mitään dramaattista huomiota mutta kuitenkin sellaisia selviä viitteitä joiden perusteella tuo äsken toteamani on varmasti ihan oikea ja paikallaan oleva

täsmälleen se malli meni kehysriihessä lävitse mutta enemmän kuin niitä tänä ja ensi vuonna leikataan huomattavasti tätä enemmän otetaan muilla rahoilla palkataan työ ja elinkeinotoimistoihin väkeä eli väen määrä siellä ei tänä vuonna ja ensi vuonna vähene vaan mieluummin

tässä on vähän se sama vanha juttu että asiaa tiedusteleva kysyy saako toisen tontille rakentaa ja sitten nimimerkki on että perustukset on jo tehty

yksi yhteiskunnan kokonaisedun arvioinnin ydinkysymyksiä on tarvitaanko hanketta suomen energiahuollon kannalta

rajamäki ei pahastunut tämmöisestä vähän leikillisestä lähestymistavasta edelliseen kysymykseen mutta minun on välttämättä ed

jari myllykoski on harry wallinin kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena

siis tässä on annettu lupa lähteä viemään tätä asiaa eteenpäin tehty merkittäviä sitoumuksia ja nyt jälkikäteen vasta lailla ollaan rahoittamassa ne sitoumukset joihinka on annettu valtuus vttlle jo oikeastaan lähes kaksi vuotta sitten

asia

nimittäin tälläkään kertaa tämä hakuammunta ei käynyt kohdalleen

valiokunnan saaman selvityksen mukaan suomesta poistuu lähivuosina merkittävä määrä sähkötuotannon kapasiteetista joka pitää korvata

arvoisa puhemies

nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies

ensinnäkin kyllä aika hyvin ovat nämä huoltotoimet toimineet kun on todettu ja nimenomaan verkkoyhtiö toteaa ne tapaukset joille ei sähkö mene

arhinmäki on siinä oikeassa että kyllä eri eurooppalaiset maat eun jäsenmaat uskon näin aika tarkasti noudattavat niitä kilpailunormeja mitä eu asettaa

mutta ellei ensiksi mainitusta kyetä tekemään sopimuksia myös työmarkkinajärjestöjen kanssa ei voida myöskään näitten investointien aikaistamista saada liikkeelle

siinä missä strategisesti tärkeästä omistajuudesta on pidettävä entistä tiukemmin kiinni siinä muun valtion omistajuuden muotoja tulee arvioida sitäkin rohkeammin

kyllä siinä on kriisiorganisaatio välittömästi paikalla

lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta vietiin serbiaan edustaja myller ei

tämä esitys ei muuta määräävän markkina aseman tunnusmerkistöä siis silloin kun on joku toimija tässä tapauksessa nämä kaksi kaupan ryhmittymää määräävässä markkina asemassa sitä tunnusmerkistöä ei millään tavalla muuteta tämän esityksen seurauksena

mutta samalla ne harjoittavat myöskin omaa kansallista teollisuuspolitiikkaansa ja minä ymmärrän että sen mukaan mikä teollisuuspolitiikan puitteissa on mahdollista rikkomatta näitä eu normeja meilläkin kaikilla toimialoilla kaikessa teollisuudessa pitää toimia

valiokunta kiinnitti tähän seikkaan erityistä huomiota myös siinä ponnessa jonka tässä sitten lopuksi esittelen

jari myllykoski on harry wallinin kannattamana ehdottanut että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena

jos katsellaan sitten sitä mitä toimialoja tällä hetkellä säädellään mitkä ovat tällaisen seurannan piirissä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomessa on paljon luonnonvaroja ja valtava osaamispotentiaali tietoa innovatiivisuutta ja yrittäjyyttä jotka eivät kuitenkaan muutu tänään riittävän nopeasti tuotteiksi yrityksiksi ja työksi suomessa

tässä

jos me hoidamme nämä ensimmäiset asiat kuntoon meillä siinä tilanteessa on mahdollisuus ottaa jopa lisää velkaakin ja laittaa näitä hankkeita jotka ennen pitkää pitää laittaa liikkeelle liikkeelle nyt

monta monta kertaa jo aikaisemmin näitten kohta kolmen vuoden aikana te olette ministeri pitänyt näitä toivoa ja valoa näyttäviä esille tuovia puheenvuoroja ja kyllähän toivoa tarvitaan mutta niiden tekojen joilla tuo toivo muuttuu ihan todeksi pitäisi nyt vähitellen alkaa olla ihan totta

siinä on jo aiemmin kertomallani tavalla puolustustoimiala ja sitten nykylaki sanoo muutamia harvoja toimialoja joihinka tämä seuranta kohdentuu nyt

jos kuitenkin tähän koko kysymykseen sen verran voi kajota vielä

kun se

arvoisa puhemies

aukioloaikojen erilaistuminen kuitenkin joissakin tapauksissa vähän hämmentää kuluttajia kun ei välttämättä tiedä ainakaan vielä miten tämä järjestelmä oikein toimii

merkitään pöytäkirjaan

arvoisa puhemies

euroopan parlamentissa tämän direktiivin arkkitehtuurius oli todella erittäin vahvasti siellä olevien suomalaisten europarlamentaarikkojen jotka vielä edustavat juuri ja tasan tarkkaan hallituspuolueita käsissä

arvoisa puhemies

nyt tässä lähdetään siitä että jatkossakin uudenkin lain mukaan puolustustoimiala ilman muuta olisi seurannan piirissä mutta sitten jätetään aika vahva harkintatila työ ja elinkeinoministeriölle arvioida oikeastaan toimialasta riippumatta se onko tuo tai tämä ylitys sellainen ei vain sellainen yritysostohanke sellainen joka on suomelle kansallisen kaikkinaisen turvallisuuden kannalta tärkeä ja jos se sellaiseksi koettaisiin niin silloin siihen voitaisiin mennä väliin

tavallaan kysymys kuuluu että mitä tämä määräävän markkina aseman käyttö tänä päivänä oikeastaan sitten on milloin nämä yritykset noin ainakin teoriassa ajatellen voivat määräävässä markkina asemassa toimia tavalla joka ei ole suotavaa tai hyväksyttävää

asia

minun viestini kiteytettynä hallitukselle on nyt se että jos joskus minä luotan uskon korporaatioihin niin nyt minä sinne katson

kun finanssikriisi tuli eurooppaan ensiapua lähdettiin antamaan niille jotka olivat suurimmassa vaarassa rakennettiin myöskin valleja tämän kriisin leviämistä varten jäätiin odottamaan riittävätkö nämä toimet patoamaan sitä kriisiä mikä eurooppaan tuli

erityisesti varhaisesta ja kasvun tarvitsemasta pääomasta on huutava pula